kun sunnuntaisin on olkoon sitten matkalla vaikka kuopiossa tai oulussa millä tahansa paikkakunnalla on yksi päivä aikaa

on paljon haasteellisempaa valita taidenäyttelyitä museoita kirkkoja tai lähteä vaikkapa kaupungin keskustan ulkopuolelle melomaan retkiluistelemaan tai tekemään jotakin muuta

ihmettelen kovasti sitä miten teillä puolueena on varaa kannattaa tällaista esitystä joka on niin suuri kädenojennus suurkaupalle

jos haluatte lisää kannatusta lisää euroedustajia niin hyvänen aika perääntykää tässä esityksessä ja tulkaa enemmän vihreälle linjalle

näin voi olla mutta vihreä malli olisi rikastuttanut vielä enemmän koska se olisi antanut nimenomaan kilpailuetua pikkukaupoille suurkauppojen ollessa sunnuntaisin kiinni

totta onkin että demareiden aikana siellä sunnuntaikauppa avattiin mutta samalla sovittiin epämukavan työajan palkanlisästä työntekijöille eli niin kutsutusta obekväm tillägg asiasta

lisäksi ruotsissa kaupan alan työntekijäjärjestö ja sosialidemokraattinen puolue vaativat jo muutaman vuoden negatiivisten kokemusten perusteella hallitukselta täysin uutta aukiololainsäädäntöä ja sekin on hyvä muistaa ennen kuin liikaa ruotsin demareita syyllistetään

minulla on täällä edessäni myöskin tutkimus jossa sanotaan että vaikka aukiolon laajentamista perustellaan nimenomaan kaupan taholta työllisyyden edistämisellä niin tämä perustelu on katteeton tilanteessa missä kauppa joutuu kilpailemaan osaavasta henkilöstöstä muiden toimialojen ohella

ehkä juuri näinä lama aikoina tälle voi joitain perusteluja löytyä mutta jos tulevaisuuden arviot työvoiman kehityksestä pitävät puoliksikaan paikkansa joudumme päinvastoin lyhentämään aukioloaikoja jotta työvoimaa riittäisi

jos tulos on se että ne kaupat ovat auki joilla toiminta kannattaa ja ne kaupat kiinni joilla toiminta ei kannata se on täysin hallitusohjelman vastaista sillä silloin päädymme siihen tilanteeseen että kaupat ovat auki miten sattuu

niistä on tullut myöskin kotouttamisen pääkeskuksia koska siellä maahanmuuttajat parveilevat ja yrittävät muka sopeutua suomalaiseen yhteiskuntaan

vielä ed

pelkään pahoin että kyläkauppiaat ovat kuin saimaannorpat eli kohta sukupuuttoon kuolemassa kun vapaaehtoisuuden pohjalta edetään

arvoisa puhemies

on ilman muuta selvää että haluamme tiuken taa pankkivalvontaa mahdollisuuksien mukaan mutta kun kreikka tarvitsee nämä rahat pikaisella aikataululla on täysin mahdotonta saada muutoksia niin nopeasti

jos emme tätä lainaa kreikalle antaisi mittasuhteet olisivat aivan toiset

myös pankkeihin vaikuttaa se että kreikan talous on käytännössä komission ohjauksessa ja euroopan unionin vahvassa valvonnassa

mustajärveä siitä että hän muisti myös sen että vaalitukea on tullut myös ammattiyhdistysliikkeeltä

kaikille lienee selvää se että aivan samoin yritykset kuin ammattiyhdistysliikekin ovat tukeneet omia ehdokkaitaan juuri siinä toivossa että olisivat saaneet näitä ehdokkaita läpi hoitamaan omia asioitaan

sumeutta on aiheuttanut ennen kaikkea se että näitä kaikkia tukia ei ole ilmoitettu ja jos tämä vaalilaki edistää näiden tukien ilmoittamista niin hyvä

täällä ed

arvoisa puhemies

tätä strategiaa on ehditty pitää tässä salissa jo hyvin kokoomuksen linjan mukaisena ja hyvin keskustan linjan mukaisena

jos otetaan esimerkkejä esimerkiksi rakkaasta naapuristamme niin ruotsi satsaa uusiin ratoihin suomeen verrattuna paljon enemmän

tältä pohjalta ilmasto ja energiastrategia on vielä vaatimaton

siis nykyisellä energiamäärällä pitää saada nykyistä enemmän asioita aikaan

arvoisa puhemies

laajakaistayhteydet maaseudulla ovat erinomainen asia

kunnista riippuu osittain sekin kuinka houkuttelevan vaihtoehdon joukkoliikenne tarjoaa autoilulle

katuvalaistuksessa ja liikennevaloissa voi kunnissa siirtyä leditekniikkaan

kunnista pitää tehdä energiapihejä uudella teknologialla fiksulla suunnittelulla ja kunnon opastuksella

tietääkseni yleisradio on suhtautunut myönteisesti ohjelmien tekstittämiseen mutta toimet sen edistämiseksi ovat olleet kuitenkin hitaita

mitä ministeri aikoo tehdä sille että kuulovammaisten oikeudet jatkossa toteutuisivat paremmin ja tv ohjelmiin saataisiin nykyistä kattavammin tekstitys

erityisen ilahtunut olen siitä että suomessa on käynnistynyt ilmastokuntaprojekti johon viisi rohkeaa suomalaiskuntaa on lähtenyt mukaan

meistä jokainen voi olla ilmastokummi juuri siellä ja viedä näitä asioita eteenpäin

sähkölaitteiden kulutusnormeja tulee tiukentaa ja kaikkiin kodin sähkölaitteisiin tulee saada merkinnät kulutuksesta

samaan aikaan kun purnaamme maitolitran hinnan nousua käytämme sumeilematta sähkölaitteita riippumatta niiden kulutuksesta ja sallimme vielä sähköyhtiöiden laskuttaa kulutuksesta ylimalkainen könttäsumma josta eivät yksityiskohdat millään aukea

valtion takaamaa lainaa kaivattaisiin erityisesti siihen ettei enää ainoankaan talonrakentajan tarvitsisi rahasyistä valita perustamiskustannuksiltaan edelleenkin edullisempaa sähköä uusiutuvan energian sijaan

nämä nyt tehdyt päätökset ja paperille saadut asiat eivät kuitenkaan riitä

meidän täytyy siis pystyä vielä tätä strategiaa parempaan lopputulokseen jos suomen rooli halutaan muuttaa ilmastonmuutoksen hidastamisen perässähiihtäjästä muutoksen hidastamisen edelläkävijäksi ja teknologiajohtajaksi

arvoisa puhemies

suomen linnat ovat saaneet hyvää remonttiapua tänä vuonna mutta remontit ovat pahasti kesken

kysynkin milloin on kuvataiteen vuoro

arvoisa puhemies

kuten tämän päivän keskustelu on osoittanut tämä keltainen paksu kirja voidaan hyvin tulkita kirjoitetuksi joko mustalla tai valkoisella

metsähallituksen ja metsäntutkimuslaitoksen selvitysten mukaan kansallispuistoilla ja valtion retkeilyalueilla on hyvin merkittävä aluetaloudellinen ja työllisyysvaikutus

toiminnasta leikataan parisataa miljoonaa mutta entisestä koulutuksesta pitäisi tehdä entistä laadukkaampaa ja sisältörikkaampaa

suosituimpia kansallispuistoja olivat nuuksio koli oulanka syöte ja pallas yllästunturi

ylivoimaisesti tärkein syy kansallispuistokäyntiin on maisema ja luonto seuraavaksi tulevat rentoutuminen poispääsy melusta ja saasteista sekä henkinen hyvinvointi

eli kansallispuistoistamme kannattaa pitää huolta etenkin tilanteessa jossa on tulossa vielä kaksi uutta kansallispuistoa sipoonkorpi ja selkämeren kansallispuisto

toinen plussa lyhyesti tulee nuorisotyöttömyyden torjunnasta ja nuorten työpajatoiminnasta joka vihdoin sai toivomansa rahat

on hieno tulos se että tässä vaikeassa taloustilanteessa nuorisotyöttömyys on pysynyt näinkin alhaisena vaikka yksikin työtön on liikaa

kuitenkin työpajat toimivat kapasiteettinsa äärirajoilla ja kohteena olevat nuoret ovat juuri niitä jotka ovat koulunsa keskeyttäneitä syrjäytyneitä tai monissa muissa ongelmissa

toivon vilpittömästi kirjausta tulevaan hallitusohjelmaan yliopistojen rahoituksesta samoin kuin filiaalien asemasta ja kohtalosta

on melko merkillepantavaa että professoriliiton ja tieteentekijöiden liiton kartoituksessa opetus ja tutkimushenkilöstön mielipiteet olivat aika karua luettavaa

yli puolet vastaajista on sitä mieltä että uudistus onnistui melko tai erittäin huonosti ja tyytymättömimmät ovat etenkin sieltä meiltä itä suomen yliopistosta erityisesti joensuun kampukselta

vastaajat kokevat että akateeminen vapaus on vähentynyt byrokratia on lisääntynyt opetushenkilöstön määrä on vähentynyt ja määrärahat ovat vähentyneet samaan aikaan kun hallinnolliset tehtävät vievät enemmän aikaa

mutta sitten viimeinen risu ja se tulee aluehallintouudistuksesta

kukaan ei ole koko iltana käyttänyt ainoatakaan puheenvuoroa jossa suomalaista korkeakoulutusta olisi mollattu sanallakaan ei ainakaan sinä aikana kun itse olen ollut tässä salissa

olen keskustellut lukuisten itäsuomalaisten ja pohjoissuomalaisten yliopistojen ja toimijoiden kanssa ja he pitävät itsekin koulutustaan hyvänä mutta siitä huolimatta harmittelevat sitä että kansainvälistyminen on liian vähäistä

on ihan erinomaista jos tämä päätös buustaa sitä koulutusvientiä

siellä ja kollega selkeä syy miksi kaikki nämä maksuttomat maat löytyvät pohjoismaista

ne joita halutaan käyttää ruotsin ainoa pohjoismaat älä

tanskan salmien yläpuolinen ainoa pohjoismaa joka on kokeillut pitkäaikaisesti lukukausimaksuja sillä seurauksella että eu ja eta maiden ulkopuoliset opiskelijamäärät ovat tipahtaneet

tieto edelliseen puheenvuoroon viitaten osa aikaisissa puheenvuoroissa tuli esille niin nimenomaan ulkomailla pidetään maksutonta koulutusta ei pidetä niin laadukkaana kun se hinta myös kertoo siitä laadusta näin se vaan ulkomailla on vaikka me itse sen tuntomerkit

eväisiimme heti

mahdollisuuden että se mikä tässä myös olennaisten nimenomaan se saa levätä kansainvälisiä osaajia jäämään suomeen sijaan vaati

ja sitten se

tähän kotoutumiseen myös opiskeluaikana pitää panostaa erityisesti on itse ollut sosiaalipoliittisena vastaavana tuolla vaasassa ja kyllä sillä yliopistolla sen huomasi selvästi rikkoo kansainvälistämiskatsomo todisti etteivät siellä oli tekemistä keskenään ja saa myös iso työ korkea ole sen laadukkaan koulutuksen ja markkinoinnin kehittämiseksi niin tätähän kotoutumiseenintegroimisen kehittämisessä siinä vielä iso ja

yleiskeskustelu oli päätynyt asekäsittely keskeytetään

arvoisa puhemies

on pelkästään asiakasystävällistä tuoda niiden rinnalle vaihtoehtoja joilla saadaan myöskin kilpailua avoimemmaksi ja asiakkaiden etuja sillä tavalla paremmaksi

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

yleiskeskustelu edustaja

tässä edustaja huhtasaaren kommentissa oikeastaan kiteytyy kokonainen ydin

hän kysyi sitä kuinka vanhemmat jotka ovat kotona edes haluavat lastaan päivähoitoon kun ongelma on juuri siinä että tämä kokopäiväinen hoito lapsille on taannut hoidon hoivan ja varhaiskasvatuksen myös niissä tapauksissa joissa vanhemmat eivät edes älyä tarjota sitä vaihtoehtoa lapsille

arvoisa puhemies

paatero sanoi kaikkein pienituloisimmat mutta toisaalta tätä eivät myöskään käytä kaikkein suurituloisimmat eli kyllä tämä lakiehdotus on nimenomaan nyt sitten keskituloisia varten

maksettavaa korvausta jonka määrä vastaa niiden apteekkiliikkeen harjoittamisesta saadun tulon perusteella maksettua yhteisöveroa ja

heidän ei ole tarvinnut käydä mitään seulaa läpi vaan juuri näiden ihmisten lapset ovat ne kaikkein oleellisimmat jotka tällä hetkellä voimassa olevalla lailla on saatu pidettyä siellä päivähoidon parissa ja jotka ovat uhassa syrjäytyä ja jäädä kotiin usein juuri sellaisten vanhempien hoivaan joilla itsellään on niin pahoja ongelmia että lapset kärsivät vaikkeivät vanhemmat sitä ymmärrä

tämä apteekkimaksun korvauksen poistaminen satuttaa erityisesti helsingin

valiokunnan saaman selvityksen mukaan ehdotettujen menosäästöjen yhteisvaikutus on vuonna kaksituhattaseitsemäntoista helsingin yli

yhdeksän prosenttia vuoden kaksituhattaviisitoista tasoon

sadoissa lausunnoissa on korostettu muun muassa että helsingin yliopiston valtion perusrahoitus on vuodesta kaksituhattakaksitoista lähtien ollut laskeva suhteessa muihin